siis kaikkien niiden talousongelmien ja vaikeuksien lisäksi mitkä te olette aiheuttaneet ammattikorkeakoulukentälle ne joutuvat nyt oman toimintansa jatkon ja edellytyksen hakemaan uudelleen teiltä

silloin kysymys tietysti koskee sitä mikä tämän kaiken tarkoitus on

arvoisa puhemies

olisin pureutunut hieman tähän sisältöön lyhyessä puheenvuorossani ja ennen kaikkea tähän eduskunnan budjettiprosessiin joka itse asiassa alkoi viime viikolla kuten kaikki tiedämme

aivan oikein se on päiväkoteja terveydenhuoltoa ja meille kaikille tuiki tärkeitä palveluita mutta onhan se myös identiteettiä sitä mitä ihminen on

mikä sitten pitää tehdä pohdiskelun siitä että jos te kerran pidätte vain hallintona tätä kuntalaisuutta ja sitä identiteettiä niin miksi teidän ajattelussanne sitten suomalaisuuskin ei ole pelkkää hallintoa

itse tein tuosta aiheesta tutkimuksen gradun muodossa ja syvennän sitä vielä tämän syksyn aikana kirjaksi

olen usein ajatellut eikö meidän vaikutusvaltamme voisi olla paljon suurempi ihan hallitus ja oppositiorajat ylittäen täällä eduskunnassa

tässä suhteessa esitänkin kysymyksen pääministeri kiviniemelle voitaisiinko tätä budjettiprosessia kehittää yksittäisen kansanedustajan näkökulmasta sillä tavalla että nuo vaikutusmahdollisuudet olisivat paljon parempia

kansainvälisiä esimerkkejä löytyy esimerkiksi ranskasta esimerkiksi ruotsista joissa valiokuntien roolia on vahvistettu ja parannettu merkittävästi

samoin ajattelen sitä pitäisikö tuon budjettiprosessin myös poliittisella puolella olla koko vuoden mittainen että se ei siis pelkästään kohdistuisi aina vain tähän syksyyn vaan sitä valmistelua tehtäisiin pitkästi ja yhdessä

nythän on niin että eihän valta aina ole edes hallituksellakaan senhän me kaikki tunnistamme vaan asiantuntijavallan kasvamisen myötä esimerkiksi valtiovarainministeriön virkamiehet ovat hyvin keskeisessä roolissa

herra puhemies

yksi asia josta ei ole vielä puhuttu mitään on se että tässähän hallituksella olisi ollut historiallinen tilanne tuoda myös ammattikorkeakouluopiskelijat yliopisto opiskelijoiden kanssa samalle tasolle

ammattikorkeakouluopiskelijoilla sitä ei ole

mielestäni meidän ei tule ministeriltä kysyä mitä me eduskunnassa saamme tehdä vaan silloin täytyy kyllä toimia tismalleen päinvastoin

mutta sitten itse asiaan

onneksi suomalainen veikkaaja sen myötä myös voittaa siitähän suurimmalta osalta on kysymys

onneksi se hoitaa myöskin aika pitkälle sitä että ei olla leikkaamassa näistä ennalta ehkäisevistä toiminnoista niin kulttuurissa liikunnassa urheilussa kuin monessa muussakaan toiminnassa

ministeri kertoi että työryhmiä on aika paljon ja aika paljon selvitetään erilaisia asioita mutta kuitenkin tuo todellisuus kentällä on aika karu erityisesti perustienpidon osalta erityisesti yksityisteiden osalta niin kuin te ministeri varmasti tiedätte

totta kai se on tärkeä keino mutta meillä on kuitenkin tilanne jossa osaavaa työvoimaa myös erittäin korkeasti koulutettua työvoimaa tulee joka päivä markkinoille valitettavasti ja surullista kyllä täysin hallituksen toimista riippumatta siis joka päivä

se on tärkeä asia

kahdessa asiassa kannustaisin ministeriä etsimään ratkaisuja ja varmasti ne jäävät vielä vaalien ylikin ratkottavaksi

toisaalta mielellään kuulisin paljon enemmän ajatuksia siitä miten te luotte uusia työpaikkoja miltä aloilta miten pienten ja keskisuurten yritysten tilannetta helpotetaan

nimittäin innovatiivista otetta voisi olla esimerkiksi se että kun bensa ja dieselverot nousevat ehkä tulevaisuudessakin tulevat nousemaan mitäpä jos noista muodostettaisiin alueellisesti määräaikaisesti perustettava tierahasto

mutta nyt ministeri gustafssonin pöydällä on ollut jo kolme viikkoa raju leikkauslista joka kohdistuu itäiseen suomeen ja toisaalta pohjoiseen suomeen

toiseksi opintoraha pitää ilman muuta sitoa indeksiin

voisiko olla hyväksyttävämpää maksaa hieman korkeampaa bensa ja dieselveroa jos tietäisi että se menee oman tien perustienpidon hoitamiseen juuri sillä alueella

ainakin kansankynttiläpuolue on aikanaan ollut tätä mieltä

miksi nyt arvovalinta on päinvastainen pääministeri

tämä edustaja essayahin puheenvuoro oli tavattoman tärkeä

teimme tuossa lakialoitteessa paljon yhteistyötä uhrijärjestöjen kanssa ja he usein kuvasivat että tämä on kuin murha josta jää henkiin

herra puhemies

he toivat esille oikeustapauksia joissa tekijä on myöntänyt teon mutta häntä ei voida asettaa syytteeseen sen vuoksi että tuo vanheneminen on tapahtunut ja se jos jokin on yleisen oikeustajun vastaista

kyllähän tässä teatteria sen verran on kun sitä sanaa on täällä viljelty että mehän kaikki tiedämme sen sadan prosentin varmuudella että jos sosialidemokraatit olisivat oppositiossa te erittäin voimakkaasti vastustaisitte sitä että me kaksinkertaistamme siis kaksinkertaistamme takausvastuun

tällä hetkellä arvoisa ministeri tuo tilanne on kyllä vakavasti uhattuna nimittäin finavian ja siihen kiinteästi liitoksissa olevan finnairin strategia on kyllä varsin epäselvä kotimaanliikenteen osalta

herra puhemies

tämä hallitus itsekään ei ole kyennyt arvioimaan enää noiden esitysten vaikutuksia

tämä on erittäin ongelmallista sen vuoksi että monella alueella teollisuus on hyvin vientivetoista ja sen takia elinkeinoelämän pärjäämisen kannalta ja sen kannalta että alueella voitaisiin elellä ja uskottavasti asua ja yrittää olisi aivan välttämätöntä että lentoliikenne säilyisi

me olemme esittäneet omat vaihtoehtomme siitä miten tulisi edetä

se on valtava summa

siellä kärjessä on sellainen asia kuin opetusryhmien koko

en puhu nyt noista säästöistä vaan siitä millä tavalla ja millä perusteilla tuota rahaa tulevaisuudessa tultaisiin jakamaan ja niihin esityksiin voi monessa kohtaa yhtyä

siis kuntajohtajat vastaavat että opetusryhmät tulevat kasvamaan näitten leikkausten myötä

kirjastoja tullaan karsimaan liikuntapaikkoja tullaan karsimaan aukioloaikoja tullaan supistamaan ja rajoittamaan kouluja tullaan lakkauttamaan

se on valitettavasti vallinnut siellä kuukausien ajan ja esimerkiksi opettajien ammattijärjestö on arvioinut että noin kolmannes suomalaisista lukioista tai ammatillisen koulutuksen järjestäjistä poistuisi tämän myötä ja sillä olisi vaikutusta tietysti myös lukiokenttään

herra puhemies

viime aikoina todellakaan nato ei ole kokoomukselle ollut enää mikään salarakas vaan ihan avoimesti tuota kantaa on tuotu esille sanotaan viimeisinä kuukausina

tämä kriisi ehkä ennemminkin alleviivaa sitä tarvetta että meillä täytyy olla oma uskottava vahva puolustus ja uskon että riippumaton maa liittoutumaton maa joka on tässä tilanteessa valtablok kien ulkopuolella pärjää kaikista parhaiten

mutta hyvä että kokoomus kertoo avoimesti mitä mieltä se on

herra puhemies

siis meidän mielestämme keskustan mielestä jatkossakin kaikkien kansalaisten oikeus saada palveluita omalla äidinkielellään siis ruotsinkielisten oikeus saada palveluita omalla äidinkielellään käyttää omaa äidinkieltään pitää totta kai turvata

mutta olemme esittäneet tuota alueellista kokeilua ja siinä edustaja vahasalo ei aivan pidä paikkaansa ettei kukaan valiokunnassa olisi esittänyt etteikö itärajalla voitaisi kokeilua viedä eteenpäin

useammassa kirjallisessa asiantuntijalausunnossa kannatettiin tuontyyppistä ajattelua ja siitä rohkaistuneena pitkäaikaista puolueen kantaa noudattaen keskustan kantaa noudattaen olemme esittäneet yhdessä osan kokoomus edustajista kanssa sitä että tehtäisiin kokeiluita rohjettaisiin edistää suomea kokeiluyhteiskuntana ja kokeilla sitä että voitaisiin esimerkiksi itärajalla valita b kielenä ruotsin kielen sijasta venäjä

tietysti tämmöisen digitaalisen maailman olennaiseen luonteeseen kuuluu aina nopea liikkuvuus ja nopea eteneminen

tiurakin täällä ennen miten tähän hajautettuun hallintoon voitaisiin puuttua esimerkiksi useiden kehittämisehdotusten tiimoilta joita näissä on hyvin tuotu esille mutta kun vastuut ovat kuten valiokuntakin esittää hyvin hajaantuneet jotta kokonaisuudessa päästäisiin nopeammin eteenpäin

herra puhemies

toiseksi kiinnitän huomiota erityisryhmiin kansalaisten eriarvoistumiseen jota sivistysvaliokuntakin omassa mietinnössään painotti ja korosti

tässähän on haaste mutta myös mahdollisuus yrittäjille

tarpeet eivät merkittävästi muualla maailmassa poikkea ja silloin on mahdollisuus suomalaisille yrittäjille toteuttaa helppokäyttöisiä ja hyviä menetelmiä myös muualle maailmaan

lopettakaa nyt ainakin tämä toisen asteen rakenteellinen kehittäminen kuten te itse sitä kutsutte

eihän tästä puutu enää muuta kuin yhteinen tiedotustilaisuus josta kaikki tulisivat onnellisina ulos

luulen nimittäin että ihmisten ajatus siitä että me jankkaamme täällä ja syyttelemme toisiamme on lähinnä evvk ja meidän tulisi ottaa se huomioon

me olemme esittäneet kysymyksiä teille ja toivomme niihin konkreettisia vastauksia

mitkä olivat suomen kokonaisvastuut euroalueen talouskriisissä kataisen hallituksen aloittaessa toimintansa ja mitkä ne ovat tällä hetkellä mukaan lukien euroopan keskuspankin riskit

herra puhemies

minusta yksi tämän päivän isoimmista uutisista ja erittäin tärkeä sellainen oli se kun ministeri rehellisesti myönsi että hänelle on tullut tämän ammattikorkeakoulu uudistuksen osalta uusia tietoja

nimittäin kyllähän mietinnön kahdessa viimeisessä kappaleessa jotka valiokunnan puheenjohtaja äsken luki on esitetty tämä ongelman ydin

tämä on arvostettavaa ja juuri näin pitää ministerin toimia

mutta tässä asiassa on vain yksi ongelma ja se on se että nämä uudet tiedot joita teille nyt on tullut ovat olleet tämän ammattikorkeakoulu uudistuksen perustana

se on se että kun tänne tulee ulkomailta eun ulkopuolisia työntekijöitä joitten eläketurvasta ei voida olla oikein millään keinoin vakuuttuneita siitä seuraa ensinnäkin uhka kilpailun vääristymisestä suomessa ja toisaalta sitten näitten työntekijöitten oman tilanteen heikkeneminen verrattuna siihen että eläketurva hoidettaisiin suomesta käsin

juuri siksi te olette siirtänyt aloituspaikkoja pohjoisesta etelään pienistä yksiköistä isoihin yksiköihin että ikäluokat esimerkiksi pienenevät